te olette luoneet mielikuvilla semmoisen vaihtoehdon että tämä on taas ainoa linja miten voidaan jatkaa ja tätä on jatkunut hallituksesta toiseen myös aikaisemmissa hallituksissa

sinänsä mietityttää myös tuo hallituksen työnjako kuuden puolueen hallituksen työnjako jossa viisi tuo ikäviä uutisia esiin ja tekee sitä likaista työtä ja yksi puolue saa sanoa että fantastista

sieltä voivat herrat sanoa koska on taas meidän vuoromme tyhjentää lompakkoamme

silti valtavat rahasummat eivät ole tämän asian ikävin ja hankalin asia kyseessä on moraalinen ratkaisu

arvoisa puhemies

moraali ei ole kovinkaan kummoinen silloin kun me annamme pysyvän luvan ja luvan jo tällä portugali paketilla riskisijoittajille sanomalla

mutta työttömän perheen tilanne ei silti yhtään helpotu siitä että pääministeri kertoo työttömyyden olevan kohtuullista olosuhteisiin nähden

maailmalla on onneksi jonkin verran elpymisen merkkejä talouden suhteen mutta ikäväksemme meillä nämä käyrät eivät vielä näytä niin positiivisilta joten on varauduttava siihen että talouden rattaiden tarvitsee pyöriä ihan kotitekoisin voimin

moraali on koetuksella myös meillä kaikilla jotka tässä salissa päätämme paketin hyväksymisestä tai hylkäämisestä

sitten lopuksi vielä todetaan että tämä on lainaa joka maksetaan takaisin lainaa joka maksetaan takaisin ja tavoitteena on lähtötaso joka ei edes riitä

toisille annetaan jotain kasvojenpesuvettä jolla saa hämäräksi jääneet lupaukset pestyä pois kasvoilta ja toiset toimivat suoraselkäisesti

siihen ette ainakaan usko puheittenne perusteella että tässä on menossa liittovaltiokehitys mikä tosin muista eu valtioista jo kuuluu tavoitteena keskusteluissa ja se on puhdas fakta

veroja on korotettu jos jonkinmoisia ja kaiken kukkuraksi vastuu on siirretty kuntien valtuustoihin

kansa on tulkinnut pääministerin vetäytymisen samanlaiseksi vastuun pakoiluksi ja tästä vastuun pakoilustahan on sitten ollut monennäköisiä versioita tässä salissa aikaisemmin

arvoisa puhemies

kannatan timo soinin esitystä

kuin kirsikkana tämän kakun päällä on tämä kassakaappisopimus missä sanotaan että meillä on hyvät vakuudet mutta ne ovat semmoisia mihin muut maat eivät halua koskea pitkällä kepilläkään ja kaiken kukkuraksi julistettu salaisiksi

mielestäni tämä on kohtalaista vastuun pakoilua

niinisalon koeampumalaitoksella ovat juuri alkaneet yt neuvottelut

sanoin jo debatissa että tämän lapsilisäleikkauksen oikeudenmukaisuus näkyy siinä kuinka paljon täällä on hallituksen edustajia puolustamassa tätä päätöstä

olen hieman huolestunut siitä eikö enää tukeuduta omaan tekniseen kehitykseen vaan nojaudutaan entistä enemmän ulkomaiseen tuotantoon

nämä leikkaukset ovat heikentäneet kuntien mahdollisuutta työllistää kuntalaisia ja myös välillisiin työpaikkoihin

kun nyt olemme keskustelleet tästä paras hankkeen pakkolinjalla jatkona olevasta kuntien pakkoliitoshankkeesta niin tämä keskustelu on ollut melko kirjavaa ja se mikä tätä on leimannut on että täällä on ollut paljon kysymyksiä vähän vastauksia ja toisaalta vastauksia ilman kysymyksiä

erilaisilla veroilla on heikennetty myös kotitalouksien ostovoimaa ja nimenomaan kotitalouksien ostovoimahan on se mikä pyörittää näitä talouden rattaita

näistä varuskunnista

ovatko kaikki varuskunnat tosiaan hieman tällaisena omantunnon kysymyksenä samalla viivalla

jos se laskee niin siinä kohtaa ilmeisesti tämä teidän luottoluokituksenne tai kassakaappisopimuksenne on nykyistäkin huonompi

tietysti täällä virkansa puolesta on sitten ollut puolustajia mutta useimmat toripuheissa pyörtävät nämä tekonsa mitä täällä on

kysymys

mitä näillä tyhjillä varuskunnilla sitten tehdään

polttoaineverojen nosto on yksi mikä on tietynlainen tasavero alvin lailla toimiva tasavero kaikkeen liikkumiseen ja tavaraan mikä kuljetetaan sinne kauppaan mistä kuluttaja sen ostaa

toinen asia mikä osoittaa sen onko lapsiperheiden asia omalla kohdalla tärkeä tässä suhteessa tässä keskustelussa heijastuu puheenvuoronvarauksista mitä katsoin ryhmittäin tuossa debatin aikana ja ne kertovat aika karua puhettaan

nyt kun me teemme näitä eu paketteja samaan aikaan on sitten myös muistettava se että me tuemme koko ajan muuta eurooppaa ja tavallaan tuemme heidän toimintaansa

tässä on keskusteltu siitä onko kuntalaisia kuultu

tiedossa on se että tulee rajuja leikkauslistoja ja esimerkiksi huomisessa puolustusvoimauudistuksessa varuskuntia lakkautettaessa on muistettava tämä

olisiko nyt jo oikea hetki tasoittaa tilannetta ja pienentää tämän tasaveron vaikutusta mitä esimerkiksi demarit niin kovasti vaalipuheissaan lupasivat että tasaveroja ei nosteta

silti kokoomus jyräsi siellä pakkoliitoksella ja pakkolinjalla tämän liitoksen läpi

on myös hyviäkin asioita hallituksen puolella ollut ilmassa ja olen niistä iloinen

totean sen että perussuomalaisten kelkka on kulkenut koko ajan johdonmukaisesti suoraan ja rehellisesti suomalaisella polulla

joka tapauksessa kuljetusyritykset ovat ongelmissa paitsi tämän polttoaineveron noston myötä myös erilaisten hankintojen kautta mitkä ovat tulleet tämän mitat ja massat asian johdosta mikä ei kuitenkaan sitten taas toimi tässä yhteiskunnassa kun tämä hallitus on leikannut niin paljon tierahoja etteivät sillat ja tiet kestä niitä uusia mittoja ja massoja

täällä on paljon puhuttu myös huoltosuhteesta ja se on totta että meidän kansa ja väki ikääntyy

teidän onneksenne meidän jalaksemme ovat isot koska sinne näyttää olevan tungosta aina silloin tällöin esimerkiksi nyt viimeksi verolinjauksien kohdalla

mutta jos me otamme vertailupohjaksi viiden kunnan alueen ja viiden kunnan alueelle mahdollisesti syntyvän kuntaliitoksen niin siinä on edelleen sama keski ikä edelleen sama keskiansio ja mikään näistä asioista ei muutu

kuitenkin kehyksissä tehdään leikkauksia jotka koituvat todella kalliiksi nimenomaan lapsillemme

toinen mitä tarvittaisiin sekä valtion että kuntien puolella on näitten hankintojen kilpailutuksen osaamisen lisääminen niin että esimerkiksi puolustusvoimien alushankinnat tai kuljetuskaluston hankinnat jäisivät suomeen

se mikä muuttuu on että näissä viidessä kunnassa on jokaisessa yksi kunnanjohtaja tai kaupunginjohtaja ja tässä syntyneessä kuntaliitoksessa on liitoksen jälkeen viisi kaupunginjohtajaa

käytännössä hallitus ajaa lapsiperheet sossun luukulle ja tästä kokonaisuudesta hallitus on tekemässä käytännössä tämmöisen tukiloukun lapsiperheille

väitän perään että jos olisi noudatettu perussuomalaisten varjobudjetteja monine hyvine kohtineen esimerkiksi pienyrittäjiä kohtaan niin työllisyys olisi paljon paremmalla tolalla

arvoisa puhemies

oli vaan kyse siitä ettei syytetä sitä duunaria joka pitkän työpäivän jälkeen tahtoo ottaa pienen rentouttavan näkäräisen

toki voin olla väärässäkin kuten esimerkiksi pääministeri katainen käyttämällä pankkien kaatumisvertausta ja tämänhän todistaa sitten taas se että islannissa on nykyään täystyöllisyys

vaihtoehtoja on ja niitä on tivattu jopa niinkin rajusti että melkein säälittää tuo keskustan höykytys mitä hallitus on pitänyt

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

oppositio jatkaa loogista linjaansa ja siirtää ongelmien ratkaisun eteenpäin niin kuin viime kaudella on tapahtunut

hallinto kasvaa laskut kasvavat ja tämä on seurauksena siitä kun kuntaliitoksia tehdään pakottamalla

ainoastaan sopimalla neuvottelemalla keskustelemalla on saatavissa jotain hyvää pakolla sitä ei synny

siinähän on tehty monia virheitä kenties yksi suurimmista on ollut se että se käynnistettiin ennen kuin kaikki suunnitelmat olivat valmiina

kun tähän suunnitelmattomuuteen lisätään tosiaan se että siellä ovat puolalaiset ja muut hitsarit vetäneet putkeen saumaa ranskalaisella työnjohdolla niin siitä ei tosiaankaan ole hyvää seurannut

ei ole havaittavissa mitään punaista lankaa mitä tämä keskustelu seuraisi vaan linjat ovat jopa ristiriitaisia keskenään

olen kuullut niitä tarinoita mitä siellä on että ensin tehdään puretaan tehdään puretaan suojataan tehdään puretaan ja tämä on sitä ranskalaista suunnitelmallisuutta

tästä kaikesta on seurauksena kyllä se että ei suomi ansaitse tämmöistä hallitusta vaan paljon paremman

no joka tapauksessa se rakennusaikainen työllisyys on huomattavaa olkoonkin se sitten vaikka niitä puolalaisia hitsareita mutta kenties fennovoima on oppinut jotain olkiluodon ongelmista

tämä on niin iso hanke että me pohdimme asioita perusteellisesti ja vahvasti ennen kuin esitämme omat linjamme

hallitus on toistuvasti sanonut sitä että oppositio velkaannuttaa yhtä paljon suomea kuin he itse tekevät

se ei ole mikään tae koska rosatomin vastuulla on se rakentamisvaihe eli oikeastaan en usko että toivomuksia ihan välttämäti toteutetaan siinä määrin kuin me odotamme

ainoa mikä tässä on tullut selväksi on että vahvaan peruskuntaan nojataan mutta sen määritelmät eivät ole selvät

tämä ei aivan täysin pidä paikkaansa perussuomalaisten osalta

toinen mikä on selvää on että vaikka täällä salipuheissa sanotaan että emme ole tekemässä mitään pakkoliitoksia niin kuitenkin ryhmienne johdosta ministeriöstä tulee viestejä että käytämme tarvittaessa pakkoliitoksia

me emme ota lisää lainarahaa antaaksemme rahaa pois ja ulos

arvoisa puhemies

se mikä leimaa tätä myös on se että näistä hallintohimmeleistä mitkä ovat tämän paras hankkeen osittain aikaansaamia ja muutenkin vuosien saatossa tehtyjä pyritään eroon mutta se ihmetyttää millä tasolla ja millä keinolla

jos mietitään sitten taas energian kokonaiskulutuksen kannalta sitä tarvitaanko tätä voimalaa niin vaikka kokonaiskulutus pikkasen laskisikin niin koko ajan ollaan menossa siihen suuntaan että sähkön osuus siitä kokonaisenergiasta on kuitenkin nouseva mikä tarkoittaa sitä että sähköä tarvitaan jollakin keinolla tehtynä

muitakin ylikunnallisia esimerkiksi koulutuksen puolessa olevia kuvioita on

arvoisa puhemies

nämä ongelmat mitä on tullut näitten hallintohimmeleiden kautta eivät poistu siirtämällä kuntien rajoja vaan on pureuduttava paljon syvemmälle mentävä lähelle ihmistä ihmisten palveluja

tästä asiasta on tosiaan ristiriitaisia tietoja ja tästä asiasta on erittäin paljon väärää tietoa liikenteessä

nyt esimerkiksi äskeisessä puheessa esille tulleet väitteet siitä että jos nyt muistan oikein nyt tämä meidän markkina aukeaa ulkomaisille täysin eivät tosiaankaan pidä paikkaansa

arvoisa puhemies

kannatan edustaja mattilan tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

ei näy valtiovarainministeri rinnettä vaikka tämä asiahan on ihan olennaisen tärkeä

toinen asia mikä ei pidä paikkaansa on se että tanska olisi samassa tilanteessa kuin me

taas tullaan siihen kumpi on turvallisempaa vaikka ydinvoimasta en pidä

asiantuntijakuuleminen oli tosiaan varsin perusteellinen ja siinä kuultiin paljon asioita mitä ei kaikkia pystytty edes kirjoittamaan tuohon mietintöön

se suomen maaperällä tehty suomen standardeilla ja valvonnassa tehty voimala vai itärajan itäpuolella jotenkin toimiva ydinvoimala

tekisi mieleni kysyä valtiovarainministeri rinteeltä jos hän olisi täällä paikalla käsittelemässä tätäkin tärkeää asiaa onko hän tutustunut siihen valtiovarainministeri urpilaisen neuvottelemaan takaus vakauspaperiin sopimukseen mitä salamavalojen loisteessa allekirjoitettiin ja sitten kassakaappiin piilotettiin

tästä kokonaiskuvasta tuli tosiaan se johtopäätös että tämä on ainoa vaihtoehto tällä hetkellä tähän tilanteeseen

siis tämä asetus joka on ollut jo vuosia voimassa on tämän kabotaasiliikenteen perusta ja se tosiaan määrittelee että siellä tarvitsee olla se saapuva kansainvälinen kuljetus ulkomailta suomeen ja siitä pitää olla se rahtikirja esittää

mitä siinä oikeasti tapahtuu suomelle sen jälkeen kun kreikan velkoja anteeksi annetaan ja niitä leikataan

käykö tosiaan niin että siinä vaiheessa tämä sopimus mitä on niin ylistetty hallituksen suunnasta on täysin mitätön paperi ja suomi ei saa siitä mitään itselleen menettää vain

kun siihen lisätään vielä maan nousu mikä on siellä kohtalaisen kiivasta ja sitten vielä se että siellä on ahtojäästä ongelmaa niin tullaan semmoiseen asiaan mikä on ydinvoiman suhteen oikeastaan kriittisintä eli siihen miten jäähdytetään se voimala

sen jälkeen saa ajaa kolme kuljetusta kulloisenkin eu maan sisällä tässä tapauksessa suomessa ja ne kiia siltaa teet tai sen saaja on kolme kuljetusta saa ajaa seitsemän päivän aikana

aika moni niistä koskee erilaisia tiehankkeita ja teiden parantamisprojekteja mikä osaltaan todistaa sen että valtion perusväylänpitorahat ovat olleet aivan liian pienet jo pitkän aikaa ja ikään kuin pienellä pintakorjauksella rahoja säästäen on lumottu niitä korjauksia

eli tahtoisin tietää onko valtiovarainministeri rinne tutustunut valtiovarainministeri urpilaisen sisäpoliittisista syistä allekirjoittamaan paperiin ja sopimukseen

se tarvitsee nimenomaan vettä siihen ympäristöönsä ja jos veden korkeuden vaihtelu on kovaa ahtojääongelma matala lahti niin tässä on yksi ongelma mikä tulisi laskea

edustaja kymäläinen esitti tuossa nuo perustelut siitä että on erittäin hankala lähes mahdoton seurata sen työntekijän sen kuskin palkkaa

arvoisa puhemies

sitten on vielä tähän voimalaan liittyviä asioita

nyt se köyden pää on tullut vetävän käteen